hallituspuolueet eivät myöskään halunneet itse lakiin tarkempia linjauksia liittyen jakelun tai keräilyn tiheyttä tai palvelun saatavuutta koskeviin ehtoihin

mukaan tuli korotuksia muun muassa päihdeäitien hoitoon päihde ja mielenterveyden ennaltaehkäisyyn joukkoliikenteelle kevyen liikenteen väylien turvallisuushankkeisiin ja yksityisteille sekä opiskelijoiden ateriatukeen ja poliisin toimintamenoihin ja myös lastentarhanopettajakoulutus sai lisärahaa tärkeitä kohteita kaikki

perusteluissa kirjoitetut kuvailut saattavat ohjata käytäntöjä mutta kyllä olemassa oleva tahtotila olisi pitänyt rohjeta todeta lain tasolla

perusturvaa parannetaan ja pienituloisten veroja kevennetään

nuorisotakuuta edistetään

nykyiset liian pienet korvaukset saattavat karsia verkkoa entisestään

siksi on tärkeää että teemme voitavamme sen kasvun pysäyttämiseksi

viimeisenä tärkeänä seikkana totean että postialan kilpailu ei saa meillä johtaa työehdoilla kilpailemiseen ja työntekijöiden työehtojen polkemiseen

tämä asia on noussut esiin joissain puheenvuoroissa täällä ja varsin ristiriitaisia kannanottoja on tullut erityisesti opposition puheenvuoroissa joissa toisaalta halutaan vähentää valtionvelkaa mutta sitten toisaalta yhtään mistään ei saisi leikata ja vähentää vaan mieluummin pitäisi hieman lisätä vähän joka paikkaan

asiallista olisikin ollut kirjata ylös vaatimus että lainsäätäjän tulee edellyttää postialan toimijoilta vähintään alan yleissitovan työehtosopimuksen tasoisten työehtojen noudattamista

kyseessä on kansallinen poliittinen päätös

yleiskeskustelusta kun on kyse ja kun eduskunnan toimintatapoja halutaan uudistaa niin en malta olla puuttumatta eteen tuleviin lukuisiin äänestyksiin joiden joukossa on viljalti myös niitä asioita joista eduskunta ei itse asiassa enää suoraan päätä

tätä valiokunnan enemmistö ei kuitenkaan halunnut

tällaisia ovat vaikkapa lukuisten alemmanasteisten teiden parannukset ja rakentamiset joista äänestettäneen tulevina päivinä mitä todennäköisimmin satoja kertoja ja satoja äänestyksiä

näistä teistä niiden rahoituksesta ja rakentamisjärjestyksestä ei vuosikausiin ei ainakaan koko sinä aikana jonka itse olen täällä eduskunnassa ollut ole päätetty yksittäisinä hankkeina täällä eduskunnassa

tärkeää on myös että hallitusohjelmaa tehtäessä on sovittu että taloutta tarkastellaan ajassa eikä asioita lyödä lukkoon ennalta neljäksi vuodeksi tapahtui ympäröivässä maailmassa mitä tahansa

tärkeää on että näidenkin mahdollisten toimien punaisena lankana on työn saaminen suomalaisille sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tuloerojen tasoittaminen

välillä tuntuu että sellaisetkin asiat jotka eivät välttämättä ole sen pahan eun syytä johtuvat siitä että meidän puoliamme ei ole siellä riittävästi pidetty tai sitten sitä asiaa katsellaan joidenkin neuvottelevien virkamiesten tästä on valitettava esimerkki näkökulmasta vähän eri kantilta kuin sitten kun se asia tulee tänne kansalliseen lainsäädäntöön

tuskinpa keski euroopan ihmiset jaksavat niitä muistaa jos emme niitä aktiivisesti heille tuo esiin

puhemies

hyvää tässä on että valiokunta on liittänyt tähän omaan mietintöönsä mukaan seurannan josta viimeinen virke kuuluu kutakuinkin samoin kuin opposition vastalauseen lausumaehdotus

mielestäni mietintö on hyvä ja ihmettelen vähän tuon vastalauseen sisältöä kun se löytyy ihan tästä valtaosasta valiokunnan tekstiä

minullakin on tässä pari tutkimustulosta jotka hyvin tukevat sitä väitettä että kyseessä on hyvin tärkeä naisten työmarkkinatasa arvon ja lasten oikeuksien molempiin vanhempiinsa näkökulmasta tapahtuva uudistus

otetaan nyt vaikka tämä vanhempi tutkimus josta jos lyhyesti siteeraan niin palkansaajien tutkimuslaitos on todennut että eniten pätkätöitä tekevät korkeakoulutetut naiset ja tutkimusten mukaan sukupuolten ura ja palkkakehitys on monessa suhteessa samansuuntainen ennen perheellistymistä mutta eriytyy lastensaannin jälkeen ja se on sitten tällä nykyjärjestelmällä naisten tappioksi

arvoisa puhemies

siinä todetaan että jos isä ei aktiivisesti osallistu lapsenhoitoon pikkulapsivaiheessa riski vanhempien eroon on suurempi

valiokunta kantaakin huolta siitä että valtion ja sotilasilmailun maksujen taso jäisi kohtuulliseksi ja niiden tuottovaatimus myös

sitten vaikka niin ikävästi kävisi että tämä ero tulisi niin jos isä on osallistunut lastenhoitoon lapsen ollessa pieni niin todennäköisyys siihen että hän tapaa lasta myöhemmin ja on paremmassa yhteistyössä lapseen liittyvien asioiden kanssa jatkossa on suurempi kuin niillä isillä jotka eivät ole pikkulapsivaiheessa osallistuneet lapsenhoitoon

pidämmekin välttämättömänä korostaa että rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien elintärkeä lentotoiminta tulee turvata nykyistä huomattavasti paremmassa yhteistyössä finavian kanssa

valiokunta ei pidä millään tavoin hyväksyttävänä sitä että esimerkiksi lentopelastustoiminnalle voi käytännössä aiheutua toiminnallisia esteitä ja aikaviivettä johtuen jopa sovittujen lentoasemapalvelujen puutteesta

sitten nostamme vielä esiin että kun näitä lentoasemaverkoston omistussuhteita yhteistyö ja alihankintasopimuksia päätetään niin aina on otettava huomioon myös maanpuolustukselliset ja muut turvallisuusnäkökohdat

esitin näkemykseni tähän hallituksen esitykseen jo päiväjärjestyksen kolmannessa kohdassa jossa käsiteltiin kaikki nämä kolme yhtiöittämiseen liittyvää hallituksen esitystä yhdessä ja viittaankin niihin perusteluihin tähän kohtaan liittyen

totean vain ilta on pitkällä ja lista vielä pitkä en lähde kertaamaan asioita että tulemme jättämään tähänkin hallituksen esitykseen hylkäämisesityksen toisen käsittelyn yhteydessä

arvoisa puhemies

silloin se kantaa myös niiden vaikeuksien yli joita saattaa syntyä ja siinä vaiheessa jos pariskunta esimerkiksi eroaa ja lapsen koti siirtyy toisen vanhemman luo yhteys tähän toiseen vanhempaan tutkitusti säilyy parempana

maanosan tapahtumat vaikuttavat myös euroopan turvallisuuspolitiikkaan

heijastumat näkyvät muun muassa etelä euroopan maihin ja niiden kautta myös edemmäs pohjoiseen suuntautuvana laittomana maahanmuuttona

tämä vaatii euroopan mailta panostuksia muun muassa rajavalvontaan ja tulijoiden palautuksiin

ulkoasiainvaliokunta onkin huolissaan sahelin alueen humanitäärisestä tilanteesta ja kannustaa voimakkaasti ennalta ehkäiseviin toimiin ja niiden vahvistamiseen ja olikin hyvä ministeri hautalan puheenvuorossa kuulla että tämä asia on noteerattu myös jo muuallakin

erityisesti valiokunta nostaa esiin että pidemmän aikavälin kehitysponnistelut mukaan lukien demokratian oikeusvaltion ja naisten oikeuksien ja aseman vahvistaminen ja lasten koulunkäynnin edistäminen otetaan osaksi turvallisuuden kestävää vahvistamista sahelin alueella

alueen arjesta kertoo paljon se että sieppaukset salakuljetus huume ja ihmiskauppa ovat ruokakriisin ohessa ihan tavallista arkipäivää

tältä pohjalta onkin syytä olla huolissaan että eussa ei ole kyetty sopimaan yhteisistä toimintalinjoista liittyen vaikkapa sieppauksiin ja niiden yhteydessä vaadittuihin lunnaisiin

toki ymmärrettävää on monien valtioiden tilanne mutta myös yhteistyökumppaneita olisi kenties löydettävissä ja valiokunnan kannanottokin toteaa että tämän yhteistyön puute on paikoin merkittävä este kriisien hallintaan saamisessa ja yhteistyön puute toimii jopa kriisien taustalla niiden moottorina

mietinnön lopussa on aivan toisesta asiasta siinä on valiokunnan lausumista ja täytyy sanoa että allekirjoitan vahvasti sen että tässä valiokuntien lausumakäytännössä omalla kokemuksellani sitä toistakymmentä vuotta seuranneena ja kokeneena on voimakasta uudistustarvetta

ministeri tuossa kertoi kauniisti tästä laista ja totesi myös että itellan asema on vahva ja se on ainoa jolla on mahdollisuus saavuttaa joka koti tässä maassa

jotenkin tuntuu kovin oudolta ja todella huolissani olen tätä lakia lukenut kun todellakin nyt olette antamassa parhaat palat kilpailulle ja katsotte sitten että itellan pitäisi hoitaa se muu suomi

jotenkin tulee väistämättä mieleen koska viimeinen sammuttaa siellä maaseudulla valot kun jopa postia olette sieltä viemässä

perusteluja kuullaan aina tilanteen mukaan

uskon että tarkoituksenne tällä budjettiesityksellä on hyvä mutta tosiasia on että nämä toimet eivät kohdennu niin kuin pitäisi sillä uutta työttömyyttä syntyy sellaista vauhtia että hirvittää

se on meidän yhteinen huolemme

todella suurella huolella tähän esitykseen kyllä suhtaudun

miksi ette nyt pysäytä niitä irtisanomisia joihin teillä on mahdollisuus

arvoisa puhemies

ongelma tietysti on se että näitä lakeja ei voi syödä niitä ei voi käyttää lääkkeenä eikä lämmikkeenä ja kannan kyllä itse huolta pientä eläkettä erityisesti pientä työeläkettä saavien tilanteesta

heihinhän eivät ole kohdentuneet takavuosina tehdyt veronalennukset eivätkä takuueläkkeet sen sijaan maksut ja veronkorotukset täysimääräisinä

vaikka nyt maan talous on kovilla niin mielestäni tämän maan rakentaneet ihmiset ovat ansainneet parempaa kuin köyhyyden viimeisinä aikoinaan

arvoisa puhemies

taimelalle haluan todeta että myös valiokunnan asiantuntijakuulemisissa kuulimme varmasti maan parhaita postialan asiantuntijoita ja kyllä kovin paljon pyydettiin tätä kansallisen liikkumavaran käyttöä ja aikamoisia muutostarpeita oli tämän lainsäädännön osalta

arvoisa puhemies

ihan mielelläni ed

vauhdilla velkaantuva suomi lainaa ulos mittavan rahasumman lainan josta on hallitus itsekin todennut että sitä tuskin tullaan koskaan ainakaan kokonaisuudessaan saamaan takaisin

se tarkoittaa sitä että se jää suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi ja näillä rahoilla pelastetaan nyt sitten pankkeja ja sijoittajia joita hallitus ei halua itse vastuullisiksi vaikka ne ovat ne hyödyt aikoinaan keränneet

kyllä tämä tuntuu ihan tavallisia suomalaisia työntekijöitä eläkeläisiä kohtaan aika kovalta ja siinä mielessä kyllä mielestäni opposition näkökulma siihen mihin raha menee ja mitkä ovat ne pelisäännöt että tätä ei tapahtuisi uudelleen on erittäin perusteltu

onneksi ne ovat eri asia

arvoisa puhemies

käsittelyssä on suomen ensi vuoden budjettiesitys joka ei ota riittävästi huomioon niitä tarpeita joita suomessa tällä hetkellä on ja joita me oppositiossa olemme ja muun muassa työmarkkinaosapuolet ovat nostaneet esiin

siitä seuraa vain pitkäaikaistyöttömyyttä sekä mittava ja pitkään jatkuva syrjäytyminen

tuollainen puolentoista kuukauden reilun kuukauden odottelu on erittäin pitkä sellaiselle henkilölle jolla tällä hetkellä on lomautus tai irtisanomispaperi kädessä ja laskut pyörivät kuitenkin päivittäin viikoittain kuukausittain

kyllä kuulosti oudolta korvaan kun ministeri totesi että emme viitsineet ajaa suomen etua siellä kyllä vähän tuntui siltä että pieleen menee mutta emme viitsineet kun kukaan muukaan ei ollut sitä mieltä

toimiin onkin ryhdyttävä heti ja budjetti sen koko ja kohdentuminen on arvioitava uudelleen sillä todella kun tämä syöksy alkaa sen vauhdin pysäyttäminen on huomattavan vaikeaa tähän alkutilanteeseen verrattuna

ja samalla annetaan tuosta noin vaan useita hyviä asioita auttavia rahoja suoraan kilpailijoiden taskuun ja sitten veronmaksajat hoitavat sen näillä hupenevilla verorahoilla

meillä on hyvä referenssi edelliseen lamaan ja tämä referenssi pitäisi ottaa nyt käyttöön ja katsoa mitä tehtiin silloin kenties väärin niillä tiedoilla

he ovat kuitenkin maksumiehinä siinä vaiheessa kun kuntavero nousee

nähtäväksi jää mitä tapahtuu ensi vuoden alussa kun mittava määrä kuntia avaa jo sovitut budjetit ja katsoo uudelleen mihin rahat riittävät voidaanko pitää se kuntavero joka on sovittu voidaanko tuottaa ne palvelut joista on sovittu

tämä on tilanne ainakin kotimaakunnassani pirkanmaalla jossa useat kunnat ovat nyt todella pahassa tilanteessa johtuen siitä että siellä on tullut paljon lomautuksia ja irtisanomisia

mitä tulee sitten eläkeläisiin niin heidän osaltaan myöskään tämä veron korjaus ei kaikkien kohdalla toimi ei veronkevennys ei veron korjaus eikä myöskään kansaneläkkeen tasokorotus

meidän mielestämme varat tulee suunnata niin että kunnat saisivat tuulta purjeisiinsa sekä muun muassa liikenneinvestointeihin

lopuksi haluan sanoa että nyt ollaan siinä tilanteessa että täällä salissa ei ole hyvä kiistellä siitä kuka esitti kuka oli oikeassa tai väärässä tai kuka sanoi mitä

jos tässä on jonkun kasvojen säilymisestä kysymys niin täytyy sanoa että sillä kasvojenkohotuksella on kyllä merkittävä hinta jos ajoissa ei toimita

kuukausi on pitkä aika näissä talkoissa

arvoisa puhemies

kyllähän tosiasia on se että perustelut ja ponnet ovat perusteluita ja ponsia ja jos jonkin asian halutaan varmuudella menevän eteenpäin niin kyllähän se lakitekstissä täytyy olla

todella valitettavaa oli että mietinnön käsittelyn yhteydessä hallituspuolueet halusivat täältä niitä tiukennuksia pois niitä joilla juuri olisi määritelty niitä tärkeitä asioita

tämä ed

hemmilälle haluan todeta että rahoitusta ei mitenkään säädellä tässä ja sen takia juuri tämä pelko on olemassa suurena että loppupeleissä kaikki kaatuu suomalaisen vero